mutta eläinsuojelukysymyksissä on järkevää edetä laajan eläinsuojelulain uudistuksen kautta käyttää hyväksi laajasti tutkittua tietoa ja vertailukohtia naapurimaihin

tämä onkin johtanut siihen että lastensuojeluilmoitukset ovat viisinkertaistuneet esimerkiksi etelä suomen läänissä ja huostaanotot ovat kasvaneet erittäin rajusti

täällä salissa on herännyt keskustelua siitä milloinkohan eläinsuojelulain uudistus saadaan käsittelyyn ja nyt kun ministeri tiilikainen on saapunut aitioon niin olisi hyvä kuulla hänen kertomanaan missä vaiheessa eläinsuojelulain uudistus etenee

vanhuspalvelulaki tarvitaan jotta jokainen seniorikansalainen saa arvokkaan vanhuuden

milloin laki on tulossa eduskuntakäsittelyyn

kun resursseja ei ole riittänyt perheiden varhaiseen tukemiseen perheiden kotiapuun perheneuvojiin ja kouluvaikeuksien auttamiseen niin monelta osin on jouduttu sitten äärimmäiseen ratkaisuun tähän huostaanottoon

oikeastaan voidaankin esittää kysymys onko nyt niin että uusi lastensuojelulaki toimii niin että nyt löydetään helpommin huonosti voivat lapset vai onko mahdollisesti laki itsessään aiheuttanut aiheettomia huostaanottoja

mutta yhtä kaikki tämä on hyvin tärkeä asia mikä on syytä selvittää perin pohjin ja kannatan niitä ajatuksia mitä ed

arvoisa rouva puheenjohtaja

viime kaudella vihreät ovat ajaneet hyvin vahvasti bioenergiaa puuenergiaa tuulivoimaa aurinkoenergiaa

nykyäänhän monet ihmiset haluavat asentaa itsellensä aurinkopaneeleja tai pientuulivoimaloita mutta toisinaan tätä paikalla tuotettua sähköä on enemmän kuin mitä asukas itse kuluttaa eli talo onkin yliomavarainen ja hän haluaisi silloin syöttää sähkön verkkoon

arvoisa puhemies

se miten me vastaamme ict alan vahvaan rakennemuutokseen on suomelle todella tärkeä tulevaisuuskysymys

arvoisa puhemies

tekesin myöntämisvaltuudet vähenevät mutta toisaalta lisää panostetaan vihreän talouden kasvun ja vttn uusiutuvien energianlähteiden tutkimusinfrastruktuuriin

monia tuhansia päteviä it osaajia on yt neuvotteluissa ja heidän perheensä nyt tällä hetkellä tuntevat epätietoisuutta tulevasta

toisaalta he ovat myös niin päteviä ihmisiä että näen senkin vaaran että heidän osaamisensa napataan ulkomaille ja näin me menetämme tämän potentiaalin maamme tulevaisuudelle

toisaalta kun meillä on nyt jo etäluettavat sähkömittarit jotka mittaavat reaaliajassa sähkönkulutusta ja syöttöä olisi erittäin tärkeää saada sähkömarkkinalakiin nettomittarointiperiaate

perusteltua on myös se että jatkossa tekes rahoitus suunnataan pieniin ja keskisuuriin edelläkävijäyrityksiin kun leikkaukset kohdistuvat suurten yritysten rahoitukseen

toki hallituksen t k verovähennys ja start up yrittäjyyden tuki ovat tärkeitä mutta minäkin kaipaan lisää myös sellaisia aivan suoraan henkilökohtaisesti näitä hädänalaisia ihmisiä auttavia tukia

innovaatiopolitiikan haasteena on se että ideoita ja keksintöjä kyllä syntyy mutta niiden kaupallistamiseen ei riitä riskirahaa ja osaamista

yksi hyvä esimerkki on protomo korkeasti koulutettujen oppisopimuskoulutus

arvoisa puhemies

ministeri tiilikainen totesitte että olemassa olevat suojelualueet pysyvät mutta tosiasia on että luonnon monimuotoisuus heikkenee kovaa vauhtia puhutaan jopa kuudennesta sukupuuttoaallosta joten on todella valitettavaa että luonnonsuojelualueiden hankinnasta leikataan yli puolet pois ja erityisesti tästä vapaaehtoisen suojelun metso ohjelmasta joka on laajasti hyväksytty

ensi vuonna selvitetään tilaajavastuulain uudistamistarpeet esimerkiksi toistuvien tahallisten laiminlyöntien voimakkaampi sanktiointi ja selvitetään myös tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa kassan ohi myymisen estämiseksi

arvoisa puhemies

vihreät kannattavat kahden kansallispuiston perustamista sekä hossaan että porkkalaan

hallitusohjelmassa on esitetty kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä ja ilokseni tämä toteutuu jo ensi vuonna

kyseessä olevassa lakiesityksessä muutosturvan piiriin pääsevät myös lomautetut ja tietyn ajan määräaikaisessa työsuhteessa olleet eli kyseessähän on ihan hyvä lakimuutos ja valiokunta pitikin sitä käsittelyssään tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

porkkalassa on upeita vesialueita luontoalueita saaristoa luotoja lintuja ja se on hyvin tärkeä pääkaupunkiseudun asukkaille ja matkailijoille

ensi vuonna toteutuu myös työvoimapalvelukeskusten laajentaminen koko maahan

muutosturva on koettu hyväksi keinoksi edistää työttömäksi jäävien nopeaa uudelleentyöllistymistä ja muutosturvaanhan kuuluu esimerkiksi yksilöllinen työllistämisohjelma ja mahdollisuus työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen

se on erittäin tärkeää sillä työvoimapalvelukeskuksissa tarjotaan työllistämiseen liittyviä palveluita mutta myös sosiaali ja terveyspalveluita otetaan ihminen psykofyysisenä olentona jonka kaikkia toiveita ja ajatuksia kuullaan ja vahvuudet huomioidaan

yksi seikka mikä tässä käsittelyssä myös nousi esiin on se että koska tämä laki tulee voimaan heinäkuussa niin on tärkeää että tieto oikeudesta muutosturvaan tavoittaa kaikki lomautetut ja kaikki muut asianosaiset joilla on oikeus hyödyntää tätä palvelua

nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen meillä on tarvittaessa löydettävä lisärahoitusta sillä se on erittäin kallis ja arvokas tavoite mutta todella tavoittelemisen arvoinen että jokainen herkkä nuori löytää paikkansa tässä maassa

sen takia tiedotus tästä lainmuutoksesta on olennaisen tärkeää

työelämävaliokunta oli omassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että esimerkiksi te toimistojen henkilöstöresurssit ovat tässä asiassa niukat ja nuoret todellakin tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja palvelua

ehkä vielä sokerina pohjalla valtiovarainvaliokunnan lisäys työttömien yhdistysten työllistämistoiminnan tukemiseen miljoona euroa tulee todella tärkeään toimintaan

yliopistojen taloudellista autonomiaa lisätään ja perustuslakivaliokunnan muutosesitysten jälkeen yliopistojen itsemääräämisoikeus säilyy perustuslain mukaisesti

arvoisa puhemies

oleellisimmat sivistysvaliokunnan käsittelyssä tehdyt muutokset liittyvät hallituksen kokoonpanoon ja nimeämiseen

työelämävaliokunnan jäsenenä olen monastikin turhautunut siihen että kentältä tullut viesti on ollut selvästi se että työvoimapoliittiset määrärahat ovat koko ajan olleet loppumaisillaan ja niitä on sitten lisätty vaiheittain

tämä yliopistolakimuutos ei itsessään takaa resursseja joten jatkossa on huolehdittava erityisen tarkasti opetuksen ja tutkimuksen perusrahoituksesta ja tieteen riippumattomuudesta

sitten luomusta vielä

uudella työministerillä on iso haaste ja mahdollisuus parantaa tilannetta

arvoisa puhemies

budjettipäätöksissä on painavaa asiaa uudellemaalle keskeisistä raidehankkeista

suunnitteluraha hankohyvinkää radan sähköistykseen ja ponsi länsimetron jatkeen rahoitusaikataulusta

on nimittäin niin että nämä määräaikaisuudet ovat monesti mielivaltaisen lyhyitä eikä tutkimustyö siten ole niin pitkäjänteistä kuin sen soisi olevan

jokainen syrjäytynyt nuori maksaa sosiaalikulujen muodossa miljoona euroa mutta jo parin vuoden päästä kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle tarvitaan jokaista käsiparia

arvoisa puhemies

siksi työ vaatii joskus aikaa ja pitkäjänteisyyttä

kysyisin arvoisalta ministeri kyllöseltä

tukityöllistämiseen nuorten työpajatoimintaan ammatilliseen koulutukseen oppisopimuskoulutukseen ja vastavalmistuneiden työllistämiseen on ohjattava reilusti lisärahoitusta

toisaalta myös alkuperäisessä tavoitteessaan epäonnistunut tutkimustyö voi hyödyttää jatkotutkimuksia tai synnyttää uusia ja täysin odottamattomia tuloksia

varsinkin perustutkimus on luonteeltaan epävarmaa mutta toisaalta äärimmäisen tärkeää uusien innovaatioiden ja oivallusten synnylle

tämä on edellä mainituista syistä epätarkoituksenmukaista koska tieteellistä työtä ei kannata ohjata tehdasmaisella logiikalla

arvoisa puhemies

hyvin suuresti menestyksemme suuntaan tulevina vuosina vaikuttaa se kuinka aalto yliopistolle asetetut tavoitteet ja odotukset toteutuvat

se tuo joustoa ja nopeuttaa työstä työhön siirtymistä

työ ja elinkeinotoimistot ruuhkautuvat nyt valtavan ja tärkeän työtaakan alle ja työelämävaliokunta onkin linjannut että tarvitaan pikaisesti tilapäistyövoimaa helpottamaan ruuhkaa

yrittäjyyden edistäminen ja byrokratian ja velvoitteiden karsiminen pienyrittäjiltä on toinen tärkeä seikka jonka haluan vielä nostaa esiin

yliopistot ja sivistys luonnontieteet tekniikka mutta myös humanismi ja taiteet ovat koko kansan pääomaa ja sivistysvaltion tukijalka

sitä kautta saadaan elinvoimaa ja työpaikkoja

lukuisia selvityksiä onkin ollut on ollut työryhmiä mutta mitään konkreettista ei ole tehty kuluttaja tuottajan aseman parantamiseksi

on tuettava kasvuyrittäjyyttä

myös suomen ilmasto ja energiastrategian selonteon käsittelyssä luvattiin parannuksia sähkön pientuotannon edistämiseksi

tässä aiemmin käsittelyssä oli sähkön verottomuuslaki jota laajennettiin suurempaan tuotantoyksikköön mikä sinänsä on hyvä asia mutta yksittäisen kuluttajan kannalta mitään merkittävää konkreettista parannusta ei tällä kaudella ole tehty

tässä lakialoitteessa esitetään sitä että asukas joka tuottaa ylijäämäsähköä verkkoon voisi netottaa vaikkapa sähkölaskussaan verkkoon syöttämänsä sähkön

tämä mahdollistaa kuluttajille laajassa mittakaavassa oman energiantuotannon lisäämisen kulutuspisteissä

pienessä mittakaavassa hajautetusti kulutuspisteissä tuotetun sähkön kilpailukykyä parantaa sähkön siirtomaksujen ja energiaverojen puuttuminen mikä tekee siitä edullista tavalliselle kuluttajalle

tilanne voi siis olla pahimmillaan se että talo tuottaa enemmän sähköä verkkoon kuin sieltä ottaa mutta joutuu silti vain maksamaan verkosta ottamansa sähkön

arvoisa puhemies

metso ohjelma on hyvin tärkeä

erityisesti aurinkoenergian odotetaan olevan kannattavimmillaan integroituna rakennusten rakenteisiin kuten julkisivuihin tai ikkunoihin

kannustan teitä arvoisa ministeri koskinen todellakin hakemaan maatalouden kannattavuutta markkinoiden kautta

se on oikeudenmukaista tuottajille

ilmastonmuutosnäkökulmasta tarvitsemme myös pienistä yksiköistä saatavaa uusiutuvaa energiaa perinteisen suuriin yksiköihin perustuvan energiantuotannon rinnalle

lähiruuan ja luomun kysyntä on kasvussa

se mitä sanoitte karhun ja susien kaatoluvista että niitä on jäänyt käyttämättä viittaa siihen että nämä petoeläimet ovat todellakin uhanalaisia

se on myös tärkeä asia talousmetsien metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja arvokkaiden metsäkohteiden säilyttämiseksi kuin myös pehmeämpien metsänkäsittelymenetelmien edistämiseksi

pientuottajan verkkoon syöttämä sähkö hyvitetään pientuottajalle mukaan lukien sähkön

joskus tuon kaatunut täysin laiton

yllättävää varten ostamansa eristyksen kosmisyritysasiattomista ostojen tuottaminen

yhdestoista maaliskuuta kuluvaa vuotta pidettävä toisista samna hyväksyttynä

teuvo

arvoisa rouva puhemies